esimerkiksi savusukeltajat sukeltajat hoitajat etenkin vanhustyössä ovat niitä joilla näitä kulumia tulee koska he joutuvat nostelemaan ihmisiä eivät vain päivittäin vaan ihan tunneittain kun ovat työelämässä

mutta se mihin minä tuossa reagoin oli kun edustaja lindtman sanoi niin että esimerkiksi sunnuntaikorvaus on kaksinkertainen mutta voidaan maksaa vaikka kolminkertaisena jos työehtosopimuksessa niin seisoo

kyllä nyt pitäisi olla sen verran selkärankaa että myöskin valtiojohtoisesti näytetään ihmisille mallia millä tavalla voidaan säästää ja siellä päässä on sitä mistä ottaa

tämä ei mitenkään voi silloin edistää kokonaisvaltaisesti saamelaista kulttuuria tuolla alueella

haluan tietää millä tavalla kuntaministeri aikoo hoitaa sen että ihmiset jotka asuvat periferiassa asuvat suurten kuntien äärialueilla saavat palveluita kun ovat vanhoja kotiinsa kotihoidon tukea ja saavat sitten myöskin terveyspalveluita ja miten pienten ihmisten toimeentulo taataan se että he pääsevät ylös köyhyysrajalta

miten heidän käy tässä maailmassa ja minkälainen teidän vastuunne on heistä

tässä on erittäin tärkeää että nämä kaksi asiaa pidetään yhdessä ja jotta saataisiin tasa arvoa sinne niin todellakin kaikki niin maattomat kuin porottomat että myös metsäsaamelaiset ja kalasaamelaiset saavat sen oikeutuksen mikä heille alkuperäiskansaan kansan kansan huuli kuultavana on

toinen mikä tähän jäi on se että tällä pakkonostetaan työuria kun pitäisi ennemminkin kannustaa ihmisiä tekemään työtä

onneksi tässä on se että jos itse vapaaehtoisesti tekee lisäkuukausia niin silloin se kompensoidaan siinä tulevassa eläkkeessä

tarkoitus on se että tehdään yhteistyötä vaikka ollaan oppositiossa ja saadaan mahdollisimman hyviä päätöksiä sellaisia päätöksiä jotka ovat demokraattisia ja tasapuolisia kaikille suomalaisille ja kaikkia suomalaisia ajatellen ja katsoen

minähän sanoin että silloin kun puhutaan ammatti ja taparikollisista on erittäin kannatettavaa jotta sakot muunnettaisiin takaisin mutta silloin kun me puhumme näistä ihmisistä jotka ovat osattomia asunnottomia alkoholisteja niin se on ainoastaan kulu yhteiskunnalle kun he ovat vankilassa sen kaksi tai kolme viikkoa minkä niistä sakoista saa

täällä on puhuttu nyt rataverkoston avaamisesta kilpailulle ja on sanottu että sitä voitaisiin harjoitella tai aloitella sillä että avattaisiin kilpailu tavaraliikenteen puolella

tosin en ole ollut aikaisemmin eduskunnassa vasta nyt mutta kenties teillä on enemmän kokemusta siitä että ollessanne oppositiossa kokoomus on pelkästään halunnut vain kaataa hallituksen

oletteko todellakin tehneet päätöksen että lapsilisät eivät enää pienennä toimeentulotukea määrällään

jos sen jälkeen nämä ihmiset pystyttäisiin ohjaamaan hoitoon asia olisi aika hyvä mutta meillä ei arvon kansanedustajat ole olemassa pakkohoitoa ja sen takia silloin jos puhutaan näistä joita suurin osa sakkojen muunnoista on eli nakkivarkaista täytyy löytyä jokin muu keino näiden ihmisten auttamiseksi kuin vankilaan paneminen koska vankila ei paranna ketään

jos näin tehtäisiin niin siinä täytyy muistaa yksi asia ja se on se että se antaisi lisää vauhtia sille että meidän kuljetusyrittäjämme kuolisivat että meidän kuljetusala kuolisi kokonaan

tähän ihan yksinkertainen vastaus kyllä vai ei

pieneneekö toimeentulotuki saman verran kuin toimeentulotuen saajan lapsesta maksetaan lapsilisää

tässä kohdassa on hyvä muistaa se että euroopan unioni on päättänyt vapauttaa kabotaasiliikenteen mikä tulee tarkoittamaan sitä että euroopan unionin rekat kulkevat suomessa päästä päähän ja ottavat täällä huomattavasti useampia lasteja ajettavakseen kuin tähän saakka on ollut mahdollista ja kun ottaa huomioon sen minkälaisilla polttoaineen hinnoilla euroopan unionin rekat voivat täällä ajaa se tarkoittaa sitä että suomalainen kuljetusteollisuus kaatuu

vankila ei tee katkaisua sillä että siellä ollaan kolme viikkoa tai vaikka kuukausi ilman viinaa tai ilman piriä tai jotain muuta huumetta

tässä on vielä semmoinen hauskuus että tämä alvihan ei jää suomeen koska nämä ostajat rekisteröityvät suomeen ja saavat alvipalautuksena tämän mutta puolentoista vuoden päästä

täällä on kyllä huomattava määrä

onko kanta hämeen hovioikeudella

kun siihen otetaan päälle se että siirretään loppukin tavaraliikenne sitten kilpailun vapauttamalle vrlle niin sen jälkeen tässä maassa ei ole enää yhtään ainutta rekkaa

saa

topo hengissäkään puhuttu nyt ruotsinkielisten oikeuksista

arvoisa puhemies

tekö yritätte ihan vakavissanne sanoa että on sama asia jos suomalainen menee opiskelemaan ulkomaille kuin se että ulkomainen opiskelija tulee opiskelemaan suomeen

tähän uhkaan kun lisäämme vielä sen että meillä on vanhat jäänteet olemassa ystävämme neuvostoliiton ajoilta jolloinka tehtiin sopimus siitä että kun sieltä tulevat rekat tänne niin ne saavat ottaa niin paljon sikäläistä löpöä autoon matkaan kuin suomessa ajaessa tarvitaan kukas sen pystyy enää mittaamaan kuinka paljon siellä sitten on mukana sitä löpöä joka on huomattavasti halvempaa kuin täällä shelliltä tai jostain muualta haettu polttoneste

se miten seuraavat kunnallisvaalit pidetään pidetäänpä syksyllä tai kesällä tai keväällä ihan milloin vaan niin toistaiseksi kaiketikin kunnallisvaltuustossa päätetään juuri niistä asioista mistä tällä hetkelläkin päätetään

arvoisa puhemies

vai tarkoitatteko kenties sitä että meidän pitää maksaa opintotukea myös ulkomaalaiselle opiskelijalle joka tulee suomeen ja sen jälkeen menee ulkomaille opiskelemaan

jos indeksikorotukset leikkauksiin eivät ole yhtä korkeat kuin elintarvikkeiden hintojen nousu tai vuokrien nousu tai kuljetusten nousu niin kyllä ne silloin vain leikkaavat sitä käytettävässä olevan rahan määrää

nyt kun tämä tilanne muuttuu niin sehän ei tarkoita sitä että ei ole ruotsinkielisiä tuomareita vaan se tarkoittaa sitä että ruotsinkielisellä puolella on mandaattipaikat ruotsinkielisille tuomareille joilta luonnollisesti sitten edellytetään kyllä täydellistä suomen kielen taitoa

kyllä oppositiolle kelpaisivat sellaiset vakuudet oikein hyvin mille eurooppa ei nauraisi

sekö auttaa kotimaisia opiskelijoita saamaan opintososiaaliset edut ja hankkimaan itsellensä ammatin ja opiskelemaan toisen ammatin

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä on nyt useampaan kertaan viitattu liikenneturvaan

kun tässä nyt ryhdyttiin puhumaan myöskin näistä työntekijöistä olivatpa he sitten kantahenkilökuntaa tai sotilaita niin haluaisin kysyä kuka kantaa vastuun sellaisessa tilanteessa että kriisinhallintatilanteessa sotilaallisessa tai siviilitilanteessa tapahtuu vahinko ja sotilas tai työntekijä loukkaantuu ja esimerkiksi traumatisoituu jos sattuu olemaan taas tämmöinen sotilaallinen tilanne eli syntyy veteraaneja

meillä oli kuitenkin valiokunnassa liikenneturvasta ihminen jolta kysyin kuinka paljon tämän direktiivin hyväksyminen vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja häneltä sain aivan selkeän vastauksen

mitkä asiat siirretään mitkä asiat kuuluvat ja missä kaikkialla tulee olemaan verotusoikeus tuleeko liikaa erilaisia verotoimenpiteitä jos se on kolme porrasta missä veroja otetaan ja tuoko se liikaa byrokratiaa tähän toimintaan mukaan

se on suorastaan anteeksiantamatonta

ihmettelen suunnattomasti tämmöistä asiaa

puhutaan mistä tahansa mutta sitä mikä siellä kukkaron pohjalla on on siellä vähemmän sen jälkeen kuin silloin jos oltaisiin toteutettu sellaiset korotukset kuin olisi pitänyt toteuttaa

sinänsä kun puhutaan kilpailun vapauttamisesta mennään nyt henkilöliikenteen puolelle on todellakin muistettava se että se ei riitä että kilpailu vapautetaan

on täysin selvä asia että jos suomalainen opiskelee itsellensä ammattia niin hän on oikeutettu opintososiaalisiin etuihin mutta on aivan käsittämätöntä että täällä vaaditaan sitä ulkomaalaisille jotka tulevat tänne ja lähtevät ulkomaille opiskelemaan että ryhdymme heille maksamaan

suomenkielisiä ihmisiä käsittelevät suomenkieliset tuomarit

sen vaikutus liikenneturvallisuuteen on vähäinen

mutta semmoinen talonpoikaisjärjen käyttö vaikka miten me haluamme kilpailuttaa pitäisi ottaa esille ja meidän pitäisi muistaa sellainen asia että kilpailuetu on asia jota jokainen kansa jokainen maa saa kansallisesti käyttää

hän suunnittelee markkinoi sopii ajoista laskuttaa ja nyt tämän jälkeen sitten tekee tuota kirjanpitoakin joka pitää muuten sitten säilyttää kaksi vuotta

onko nämä asiat otettu huomioon samalla tavalla niin kuin aikoinaan otettiin huomioon yk faittereiden kohdalla myöskin psyykkisen puolen ongelmat sen jälkeen kun tultiin kotiin

minä kyllä väittäisin että kaikenlainen lisätyö sen ajosuoritteen lisäksi on myöskin rasittavaa ja se myöskin verottaa vapaa aikaa sieltä toisesta päästä sitä aikaa millä pitäisi palautua tähän varsinaiseen kuljetussuoritteeseen

alvi maksetaan palveluista hyödykkeistä ja tavaroista ja tämä koskee erittäin paljon sellaisia ihmisiä jotka työskentelevät käsillään

meidän kannattaa käyttää tässä meidän kansallisia asioitamme jos haluamme sitä että meidän vrkin toimii jollakin tavalla tästä eteenpäin ja jos sinne jotain kilpailua tehdään niin se täytyy tehdä yhdessä meidän kuljetusyrittäjien kanssa jolloinka me pystymme lyömään kiilan eun kabotaasiliikenteelle täällä

totta kai kaikki se mitä euroopan unionin tasolla voidaan tehdä tämän asian hoitamiseksi on tehtävä ja siihen ei varmasti riitä pelkästään hallituspuolueiden mepit siihen tarvitaan kaikkien eri puolueiden mepit kun vain saataisiin myöskin ne pääomapiirit mukaan tätä asiaa tekemään

tämä oli temin linjaus

heillä ei ole sellaista mistä he voisivat vähentää alvia vaan he joutuvat maksamaan tämän alvin ja he joutuvat panemaan alvin hinnan myymänsä hyödykkeen tai myymänsä palvelun tai tavaran päälle jolloinka se tulee jokaisen palkansaajan maksettavaksi työttömän maksettavaksi eläkeläisen maksettavaksi ja silloin se on samansuuruinen kaikille

näin siitäkin huolimatta että tämä eduskunta tuossa viereisessä salissa sääti lain jossa ei mainita minkäänlaista määräaikaa sille että palkkatukea voitaisiin maksaa

kaikkein tärkeintä tässä salissa olisi keskittyä siihen miten me pidämme meidän nuoremme siinä kunnossa että he saavat opintonsa päätökseen niille säädetyssä ajassa ja pääsevät terveenä työelämään pääsevät rakentamaan tätä yhteiskuntaa ja kantamaan oman kortensa kekoon

vai onko kenties tässäkin asiassa niin että jos sitten tämä tavaraliikenne raiteilla ja kumipyörät yhdistettäisiin niin kuin ennen oli kontit jotka siellä kulkivat sanotaanko silloin että suomi saa liikaa kilpailuetua hoitaessaan omia asioitaan

minä kysynkin nytten miten voi olla mahdollista että me säädämme lakeja ja sitten ministeriöt päättävät miten näitä lakeja sovelletaan lukematta sitä lakitekstiä ja ottamatta huomioon sitä mitä eduskunta on oikeasti asiasta halunnut ja asiasta päättänyt

arvoisa puhemies

kyllä veroparatiisiasioihin on puututtava niiden miljoonien kautta mitkä virtaavat ihan suomesta ihan yrityksistä ylikansallisista yrityksistä eikä suinkaan siitä mitä virosta tännepäin alkoholia tuodaan

nämä ovat vakavia asioita

meidän on syytä pitää kiinni siitä että suomalaiset elinkeinot jatkavat elämistään ja pystyvät elämään tämänkin jälkeen ja että suomalaiset elinkeinoyrittäjät pystyvät työllistämään tämän maan ihmisiä jotta tässä maassa säilyisi ostovoima ja me pärjäisimme tulevaisuudessakin

toivon todella että tämä eduskunta ja tämä hallitus nyt kun lähtee menemään eteenpäin ottaa nämä työllistämisasiat todella vakavasti ja että tässä salissa saadaan päätettyä sellainen laki missä kuntien sakkomaksut voidaan hyötykäyttää jo aikaisemmin ja käyttää ne suoraan työllistämiseen eikä palauttaa takaisin ei panna kuntia maksamaan sitä jolleivät he pysty pitkäaikaistyöttömiä työllistämään

täällä edustaja paasio puhui siitä että pitää katsoa mikä tämä verohyöty on ja nyt kun me elämme tällaisessa taloudellisessa tilanteessa missä me elämme valtio tarvitsee veroja

mutta jos me sivistysvaltiona lähdemme siitä että sairaiden ihmisten jotka todellakin ovat addiktoituneita alkoholiin joka meillä on sallittu huume tässä maassa ainoa tapa parantua siitä on vankila niin kyllä me olemme silloin väärällä tiellä

yleensä tämä vakuutusyhtiössä siinä vaiheessa kun päätetään työkyvyttömyyseläkkeistä merkataan työperäiseksi mutta ei työstä johtuvaksi sairaudeksi mikä tarkoittaa sitä että opettajat eivät saa työkyvyttömyyseläkettä ja tämän päätöksen tekevät sellaiset lääkärit jotka eivät koskaan ole tätä työkyvyttömyyseläkkeen hakijaa edes nähneetkään

mutta edelleenkin puutun siihen kun tässä sanotaan että se minkä itse jaksaa kantaa

se on oikeasti epätasa arvoinen kohta

se on oikeasti epätasa arvoinen vanhemmille ihmisille jotka hakevat sieltä konjakkinsa terveyssyistä haluavat ottaa sen yhden lasillisen viikossa tai kenties jopa illassa

minkä takia hallitus ei halua millään tavalla tukea pienyrityksiä ja ammatinharjoittajia

on muistettava se että kun me maksamme ne kaikki ryöstetyt kaikki varastetut pienet nakkipaketit niin me maksamme myöskin sen vankilahoidon

tämä asettaa ihmiset täysin eriarvoiseen asemaan

on aivan eri asia puhua ammatti ja taparikollisista jotka ovat talousrikollisia ja jotka ryöstävät autoja ja jotka mukiloivat mummoja ja jotka kivittävät naisia on aivan eri asia puhua kuin puhua näistä kaikkein pieniosaisimmista

jos me kerta pidämme tuollaisen viinarallin pystyssä mikä siellä nytten on niin minkä takia täytyy se kaikkein heikompiosaisin tässä taas polkaista ikään kuin sinne maanrakoon

siitä jäisi sen verran että voitaisiin työllistää ei ehkä kokoaikaisesti mutta osa aikaisesti aika monta uutta työntekijää

mitä te aiotte tehdä sen eteen että ihmiset jotka ovat työssään menettäneet työterveytensä pystyisivät jatkamaan elämäänsä ja mitä teette sen eteen että meidän lapsemme eivät ole astmaatikkoja kun he lopettavat peruskoulunsa homekouluissa

jos jokaiseen mikroyritykseen saataisiin työntekijä se pienentäisi huomattavasti sosiaalipuolen menoja se pienentäisi kelan menoja se pienentäisi asumistukimenoja

edustaja zyskowicz nyt minun täytyy sanoa että minä en ymmärrä tätä verotuspuhetta ollenkaan että te ette ymmärrä millä tavalla verotus vaikuttaisi tähän maahan ja tämän maan hyvinvointiin

silloin jos nämä pienyritykset pystyttäisiin pitämään pystyssä ne saattaisivat mahdollisesti jopa työllistää jonkun kaverinkin siihen samaan yritykseen